hallitus on monin merkittävin toimin auttanut kuntia heikkenevässä taloustilanteessa ja tämä oppositionkin on jo täytynyt huomata tai sitten sitä ei haluta huomata

tässä kehysriihessä päätökset hammaslääkärikoulutuksen uudelleenkäynnistämiseksi kuopiossa sekä savonlinnan ohikulkutien aikaistaminen on otettu suurella ilolla vastaan itä suomessa

molemmat ovat alueellisesti erittäin merkittäviä päätöksiä ja hankkeita joilla tulee olemaan vaikutuksia vielä vuosienkin päästä

tällaista elvytystä otamme jatkossakin mielellämme lisää

arvoisa herra puhemies

kaikki hallituksen esittämät veroratkaisut ajoittuvat täsmälleen oikeaan aikaan ja veronkevennykset elvyttävät talouttamme lisäämällä ostovoimaa tukevat työllisyyttämme ja kannustavat suomalaisia työntekoon

tämä talousarvio sisältää merkittäviä linjauksia suomalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi

siihen sisältyy monia täsmäparannuksia erityisesti heikommassa asemassa olevien suomalaisten etuuksiin ja palveluihin vaikka hallitusta on jo tässäkin yhteydessä syytetty siitä että se ei paranna heikompiosaisten asemaa

mutta nämä väitteet ovat kyllä mielestäni aivan populistisia heittoja joissa tosiasiat on haluttu unohtaa

hallitus kohdentaa tässä budjetissaan eniten tarvitseville ja näin saadaan enemmän hyvää aikaiseksi

täällä on moneen kertaan näiden päi vien aikana lueteltu ne tulonsiirrot joita ensi vuoden budjetti sisältää mutta itse olen erityisen iloinen siitä miten lapsiperheitä muistetaan ensi vuoden talousarviossa

lapsilisää korotetaan kolmannesta lapsesta ja jo elokuun alussa tehty päivähoitomaksujen uudistus alensi pienituloisimpien perheiden ja yksinhuoltajien päivähoitomaksuja

eläkkeensaajien verotusta kevennetään työn verotusta vastaavasti ja myös eläkeläisten palveluja tuetaan ja parannetaan ensi vuonna

kuitenkin edelleen meidän tulee täsmätoimilla kehittää pienituloisimpien eläkeläisten asemaa aivan kuten valtiovarainministerikin puheessaan täällä linjasi

samalla tuetaan suomalaista yrittäjyyttä ja työllisyyttä

demarit ovat huudelleet vaihtoehtobudjetissaan kovasti ilmaisten palvelujen perään mutta kaiken ilmaisen maksaa aina joku ja se on aina jostain muualta pois

esimerkiksi tämä ilmainen päivähoito olisi selkeä tulonsiirto keski ja suurituloisille pienituloisethan eivät tälläkään hetkellä maksa päivähoidosta mitään

arvoisa puhemies

alleviivaan kuitenkin sanaa keskimäärin

pitkäaikaiset haasteemme väestön ikääntyminen ja julkisen talouden kestävyys ovat entistä polttavampia

nyt juuri kuten äsken sanoin tarvitaan uusia toimenpiteitä rakenteellisia uudistuksia jotta rahaa on kaikkeen siihen mitä kunnissa tarvitaan ja aivan kuten äsken sanoin kyllä on vielä kuntia joissa näissä asioissa ei todellakaan ole päästy eteenpäin

kaupungin työntekijöiden lomautuksilla esimerkiksi kuopiossa ja mikkelissä joita päätöksiä ovat meillä ainakin kaikki puolueet olleet tekemässä näitä päätöksiä ei näillä päätöksillä kunnat yrittävät sopeuttaa käyttötalouttaan ja estää velkaa kasvamasta

mutta mielestäni ja monien muidenkin kuntapäättäjien mielestä ainoastaan raha ei ratkaise näitä ongelmia vaan meidän on saatava vauhtia paras hankkeeseen rakenteellisia muutoksia ja uusia toimintatapoja on otettava käyttöön ja kuntaliitoksia tulee edelleen vauhdittaa

eli ei tässä ole tarkoitus millään tavalla nyt ruveta leikkaamaan vaan kunnissa on ryhdyttävä miettimään miten ne rahat käytetään juuri niin että ne ovat kuntalaisten hyväksi ja parhaaksi

arvoisa puhemies

lisäksi ammattikorkeakoulun tutkimus ja kehitysrahoitus ei ole vielä sillä mallilla mitä sen pitäisi olla

varhaisella tukemisella ja terveiden elämäntapojen edistämisellä on todellakin miljardivaikutukset kansantalouteemme ja pelkästään alkoholin välittömien ja välillisten talousvaikutusten vuositasolla on arvioitu olevan jopa noin viisi miljardia

lisäksi haluaisin kyllä kiittää ministeri risikkoa siitä että todellakin tässä ensi vuoden budjettiesityksessä parannetaan kotipalveluiden saatavuutta niitä kipeimmin tarvitseville perheille

arvoisa puhemies

eli onko teidän näkemyksenne mukaan tässä lääninhallituksen selvityksessä kuitenkin kyse yksittäisistä tapauksista vai onko vanhustenhoiva todella kriisissä maassamme laajemmin

onko teidän näkemyksenne mukaan nyt kun budjetista keskustellaan tämä resurssikysymys vai onko niin kuten esimerkiksi sirkka liisa kivelä on todennut useassakin lehtiartikkelissa että kyse on osaamisen puutteesta nimenomaan vanhustenhoivan osalta

onko tämän asian eteenpäinviemiseksi kenties joitain suunnitelmia jo yhdessä opetusministeriön kanssa

arvoisa puhemies

tosiaan perussuomalaisten linja on tullut tänään hyvin selväksi eli vastustetaan ja letkut irti euroalueesta ja tätä kautta tämä suhtautuminen mahdolliseen uuteen lamaan tuntuu kyllä edelleen hyvin välinpitämättömältä mikä huolestuttaa

mutta positiivista on tämä teidän imf kantanne

kansainvälisen valuuttarahaston mukaantulohan on tosi tärkeä ja iso askel joka nyt otettiin huippukokouksessa mutta on ymmärrettävä että se on todellakin osa suurta kokonaisuutta

yksin sillä ei tätä kriisiä ratkaista vaan myös valuuttarahastossa odotetaan että euroalue itse kantaa omasta alueestaan vastuuta

euroalueen ulkopuoliset maat tulevat mukaan jos euroalue itse niin kansallisesti kuin euroalueena kantaa tästä kriisistä oman vastuunsa

muun muassa imfn pääekonomisti viittasi tähän asiaan että sopimus on askel oikeaan suuntaan otettiin merkittävä askel mutta tällä ei yksin ratkaista tätä kriisiä joten tämä teidän päättelynne tässä asiassa tuntuu jotenkin irralliselta

velkakriisi on jo globaali kriisi

aasiassa kasvu sakkaa kiinassa on nollakasvu eli me emme voi sulkea silmiä siltä että vaikka euroalue hajoaisi niin kuin te toivotte niin siitä huolimatta se kriisi on päällä koska tämä kaikki vaikuttaa laajemminkin kuin vain euroalueella

turvallisuuden lisäämiseen tarvitaan diplomatian lisäksi taloudellisia ulkosuhteita kestävää kehitystä ja ratkaisuja aikamme globaaleihin haasteisiin

tätä työtä paremman suomen ja turvallisemman suomen ja euroopan ja maailman eteen me teemme kaikki varmasti tässä salissa kukin omalla panoksellamme

suuren vastuun tästä työstä kokonaisuutena kantaa ulkoministeriö jossa töitä tehdään monen muun tahon tavoin aiempaa pienemmillä resursseilla mutta aivan yhtä kunnianhimoisesti kuin ennenkin

hyvät edustajat kuten hyvin tiedätte joustava ja tarkoituksenmukainen läsnäolo maailmalla on korvaamaton tiedon ja vaikutusvallan lähde joka lisää suomen turvallisuutta ja hyvinvointia

kattava oma edustustoverkko johon mahtuu mukaan todellisia suurlähetystöjä mutta yhä enemmän pikemminkin pienlähetystöjä on keskeinen väline ulkopolitiikkamme toteuttamisessa

tässä budjettiesityksessäkin pieni mutta vaikutuksiltaan toivon erittäin merkittävä satsaus saadaan tähän työhön

nimittäin team finland verkostoa vahvistetaan osana tätä kärkihankekokonaisuutta palkkaamalla määräajaksi puolenkymmentä kaupallis taloudellisiin kysymyksiin perehtynyttä keskittyvää erityisasiantuntijaa huolella valittaviin suomen edustustoihin eri puolilla maailmaa

näillä näkymin kohteita voisivat olla los angeles new york ottawa istanbul teheran ja singapore

hyvät edustajat nyt avaan hieman myös ulkoministeri soinin osuutta joka on new yorkissa edustamassa suomea ykn yleiskokouksessa ja käyn lyhyesti läpi myös hänen aluettaan

olennaisena osana kansainvälistä vastuunkantoaan suomi osallistuu jatkossakin aktiivisesti kansainväliseen kriisinhallintaan

toimiemme vaikuttavuuden lisäämiseksi pyrimme kiinnittämään erityistä huomiota sotilaallisen siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun sekä rauhanvälitystoiminnan mahdollisimman saumattomaan yhteistyöhön

hyvät edustajat kehitysyhteistyön osalta keskustelua on viime kuukausina hallinnut raha paljonko tehdään mitä tehdään ja miten tehdään

tämä keskustelu on hyvin ymmärrettävää sillä kehitysyhteistyön merkitys ja moniulotteisuus on tässä hyvinkin akuutin ja meidän aikamme ennennäkemättömän pakolaiskriisin myötä kyllä kirkastunut varmasti kaikille suomalaisille

nyt tehtävät valitettavat säästöt ovat osa suurta sopeutuspakettia jolla yhdessä rakenneuudistusten ja tulevaisuussatsauksen kanssa on tarkoitus saada suomen talous käännettyä

kehitysyhteistyöleikkaukset ovat todellakin valitettavia ja eittämätön tosiasia on että joudumme leikkaamaan myös hyvää ja tuloksellista toimintaa

tämä rahamäärä tullaan käyttämään mahdollisimman hyvin ja vaikuttavasti ja näillä rahoilla pystytään tekemään paljon hyvää eri puolilla maailmaa

hyvät edustajat millaista kehityspolitiikkaa suomi sitten harjoittaa jatkossa

me tulemme keskittymään neljään selkeään painopisteeseen jotka pohjautuvat hallitusohjelman tavoitteisiin ja ovat hyvin tiiviisti sidoksissa äskettäin ykssa new yorkissa hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa

jatkossa voimavaroja kohdennetaan erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen ja yhteiskuntien toimivuuteen demokratian toimivuuteen verotuloihin yksityissektorin kehittymiseen kehitysmaissa sekä ruuan veden ja energian saannin haasteiden ratkomiseen

meillä on parhaillaan myös ulkoministeriössä valmistelussa kehityspoliittinen linjaus jossa määritellään tarkempia suuntaviivoja sille miten nämä vähentyneet voimavarat suunnataan painopisteiden mukaisesti ja miten ne suunnataan niin että työmme on mahdollisimman vaikuttavaa ja tuloksellista

mutta hyvät edustajat kehityspolitiikka on paljon muutakin kuin leikkauksia ja suomi on jatkossakin maa joka tuntee ja kantaa vastuunsa globaalissa taakanjaossa

jäljelle jäävien määrärahojen lisäksi suomen keinovalikoimaan kuuluu hyvin aktiivinen vaikuttaminen ja vuoropuhelu kehitysmaiden kumppaneina toimivien järjestöjen ja kansainvälisten pelisääntöjen tasolla

sitten vielä aivan lopuksi hyvät edustajat haluan nostaa esiin yhden erittäin tärkeän kokonaisuuden jota on leikkausten keskelläkin haluttu suojella nimittäin humanitäärisen avun

tällä vaalikaudella tai hallituskaudella on todellakin velkaannuttu koska ostovoimaa on haluttu parantaa ja pitää yllä työllisyyttä ja erityisesti pitää huolta heikompiosaisista

täydentävä budjettiesitys sisältää esityksen siitä että rakennerahasto ohjelmien myöntämisvaltuuksia joiltakin osin lähinnä työllisyyden ja kilpailukyvyn ohjelmia voitaisiin aikaistaa

nyt pitkin vuotta on käyty keskustelua siitä että eun rakennerahaston maksupäätökset ovat viivästyneet ja tämä on aiheuttanut alueella ongelmia

kysyisinkin ministeri pekkariselta mikä on tämän hetkinen tilanne

hallitus on jo useamman kerran sosiaali ja terveyspoliittisista syistä tehnyt maltillisia portaittaisia veronkorotuksia joihin palataan vielä tänään myöhemmin illalla ja täten pyrkinyt korjaamaan sitä suurta virhettä joka edellisellä hallituskaudella tehtiin kun alkoholiveroa roimasti alennettiin

onkin tärkeää että nyt haetaan näihin moniin syntyneisiin ongelmiin hyvin erilaisin keinoin ratkaisuja jotta päästään aidosti vähentämään alkoholin käyttöä sekä puuttumaan näihin haittoihin ja ongelmiin ja lieveilmiöihin mitä tästä runsaasti kasvaneesta alkoholin käytöstä on aiheutunut

on myöskin hyvin tärkeätä pyrkiä monin erilaisin keinoin vähentämään nuorten alkoholin käyttöä sekä myöhentämään sitä aloitusikää milloin he pulloon tarttuvat

alkoholimainonta luo nuorille hyvin harhaanjohtavaa kuvaa juomisen seurauksista

mainonnan avulla luodaan mielikuvaa siitä että tiettyä kuplivaa juomaa nauttimalla syntyy sosiaalisia suhteita on hauskaa menestytään ihmissuhteissa

ukkola sanoi täällä vanhemmilla on tärkeä rooli siinä miten nuoret alkoholiin suhtautuvat ja miten he sitä käyttävät mutta myös viranomaisten ja muiden yhteisössä ole vien on kannettava tästä vastuuta ja sen takia on hyvä että tässä esityksessä tartutaan myös alaikäisten alkoholijuomien hallussapitoon

tämä on tervetullut toimenpide jolla lapsille ja nuorille välitetään viestiä siitä että aikuiset heistä välittävät

saattaa olla hyvinkin erilaisia käytäntöjä siinä miten oikeasti viranomaiset pystyvät tähän puuttumaan ja mitkä heidän resurssinsa siihen ovat mutta joka tapauksessa viesti on oikeanlainen ja tällä välitetään oikeanlaista asennetta aikuisten suunnasta lapsille ja nuorille

meillä on todellakin nyt tämä kuntauudistus menossa eteenpäin

mutta tosiasia on se että tärkeintä on nyt se että sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämislaki ja uudistamistyö kulkevat nyt käsi kädessä kuntauudistuksen kanssa

siinä mielessä edustaja tölli puhuu aivan totta koska kentällä odotetaan todella kuumeisesti että tämä järjestämistyö ja lainsäädäntö etenevät

erittäin hyvää keskustelua ja ihan alkuun yhdyn täysin huoleenne siitä että kehitysyhteistyöhön käytettävät leikkaukset ovat valitettavia

emme me niitä haluaisi tehdä mutta tilanne on kuten hyvin tiedätte tämän viikon aikana budjetista on keskusteltu että lähes kaikkialta leikataan ja myös kehitysyhteistyöstä leikataan

hallitusohjelmassahan todellakin kirjataan että vähennetään osallistumista sotilaallisiin rauhanturvaoperaatioihin ja keskitytään sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin

ja kuten tasavallan presidentti new yorkissa sanoi hän kuitenkin lupasi lisää tukea ja apua tähän tärkeään työhön koska näillä nimenomaan näitä kriisejä ehkäistään pakolaisvirtaa muuttoliikettä ehkäistään ja autetaan niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

mutta tämä on ajateltu hallituksessa niin että näitä ei voida suunnitella etukäteen koska me emme pysty näitä kriisejä ja konflikteja ennustamaan vaan on katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi niin että mikäli tehdään päätöksiä osallistumisesta uusiin kriisinhallintaoperaatioihin ne hoidetaan lisätalousarvioiden kautta eli tähän on toki valmius

siitä näkökulmasta ensi vuosi on se kaikkein kriittisin eli siitä syystä nämä leikkaukset kohdentuvat ensi vuodelle kaikkein kovimmin

nyt arvioimme kansalaisjärjestöjä heidän toimintansa vaikuttavuuden mukaan ja jatkossa kun näitä päätöksiä tehdään me voimme kansalaisjärjestöjen tuloksellisuuden mukaan myös tätä rahoitusta jakaa

riippumattomissa arvioissa suomen on kaiken kaikkiaan arvioitu olevan niin sanotusti keskitasoa esimerkiksi siinä miten paljon meillä hallinnollisia kuluja on kehitysyhteistyöorganisaatioissa ja kyllä meillä on tässä valitettavasti vielä kehitettävää

arvoisa puhemies

me varmasti kaikki haluamme että se raha se veroraha mitä kehitysyhteistyöhön käytetään käytetään juuri siellä kaikkein köyhimpien parissa mahdollisimman tehokkaasti

opposition olisi myös syytä tutustua tähän tänään julkistettuun valtiovarainministeriön suhdannekatsaukseen joka kertoo kyllä aika positiivista kieltä hyvin selvästi siitä miten hallitus on elvytystoimissaan onnistunut

tätä työtä me teemme sirpaleisuutta vähennetään